alanko kahiluoto oli harvinaisen oikeassa siinä että tässä nuorisotakuun toimeenpanossa on paljon myöskin sitä että ei tiedetä ja tunneta niitä välineitä joita meillä on käytettävissä

ja se keino millä he sen tekivät oli se että he lähtivät jalkatyöhön porukalla yrittäjät ja eri toimijat avasivat yrityksien ovia ja kysyivät löytyykö työpaikkaa

he tällä tavalla tekivät tunnetuiksi näitä tukia näitä sanssi kortin etuja ja kaikkea muuta

mehän teimme muutoksia työkokeiluun jotta niitten pelisäännöt olisivat samanlaisia eri työpajoissa ja siinä on saatu nyt toivon mukaan paljon hyvää aikaan

toki voi olla että on terveydellisiä pulmia mutta se tärkein syy on se että on haettu on yritetty on haettu on yritetty ei ole syntynyt työpaikkaa

tämä tanskan idea kotouttamisesta täytyy painaa mieleen sen takia että ehkä meilläkin tarvitaan tämmöisiä kannustavia elementtejä niin kuin tehdään pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseen että palkitaan niitä jotka ovat saaneet hyviä tuloksia tämmöisillä bonuksilla

tähän tehtiin muutos

sitten hallituksen puolelta on korostettu sitä että tämän alkuperäinen tarkoitus ei ole ollut se että sinä päivän kahden työttömyydellä pääset tähän vuorotteluvapaajärjestelmään tai siihen kiertoon

satonen kiinnitti huomiota siihen että kun kunnatkin joutuvat lomauttamaan ja irtisanomaan niin totta kai pelisäännöt ovat ne että silloin ei voi palkata niiden tilalle ja niitä ohittaen työntekijöitä

mutta työmarkkinajärjestöt ovat nyt keskenään sopineet osana myöskin tätä kasvu ja työllisyyssopimusta että ne käynnistävät nyt ensi vuoden alussa neuvottelut neuvottelujärjestelmän työriitojen sovittelujärjestelmän kehittämisestä ja ensi vuoden loppuun mennessä koettavat saada tuloksia joihin uskonkin myös

arvoisa puhemies

ajatus on varmaan se että meidän pitäisi koota vähän isompiin kokonaisuuksiin yritystukia ja miettiä niitä kriteereitä joilla yritystukia ylimalkaan myönnetään ja yksi on varmaan se että tämmöiseen päivittäiseen jatkuvaan toimintaan yritystuki ei ole oikein hyvä ja tuen pitäisi tukea myönteistä rakenteellista kehitystä lähtökohtaisesti joten juoksevien menojen kattamiseen yritystuki on pitkän päälle huono lähtökohta

arvoisa puhemies

kuulostivat mietityiltä ideoilta tämäntyyppiset ajattelut joita tässä äsken juuri kuultiin

olen hyvin tietoinen siitä että on paljon toiveita että pitkittyvän työttömyyden ja syrjäytymisen myötä tämmöiset vuoden jaksotkin saattavat olla liian lyhyitä

mutta ehkä se iso ongelma on kuitenkin tässä se että kun tullaan sieltä aika syvältä niin sehän tarkoittaa että pitää ensin nostaa ihmisiä ylimalkaan jaloilleen

sitten minä haluaisin tästä työvoiman panoksesta joka on aivan olennainen meidän talouden kannalta todeta sen että meillä työvoiman tarjontaa on kyettävä eri keinoin lisäämään

sitten on kuntoutusta on kuntouttavaa työtä sitten on koulutusta sitten on työpaikka

meillä on paljon positiivista potentiaalia työvoiman tarjonnassa suomessa

se ongelma on se että ihmiset jäävät usein pyörimään tähän järjestelmään kun tämän polun päässä pitäisi olla se valo jonka nimi on oikea työpaikka

ja totta kai siihen että se valo löytyy me tarvitsemme palkkatukea me tarvitsemme erilaisia järjestelmiä joissa yksityinen sektorikin voisi ottaa työntekijöitä

olen samaa mieltä tämän kasvun lähteen näkökulmasta

on selvää että palkanmuodostuksella on erittäin suuri merkitys kilpailukyvyn kannalta ja tässä mielessä tietysti vain voi toivoa että kun työmarkkinajärjestöjen suhteet ovat hyvät ne kehittyvät luottamuksellisiksi ja on kyky tämä taloustilanne aistia ja tehdä sellaisia maltillisia työmarkkinaratkaisuja jotka tukevat kilpailukykyä työllisyyttä näissä pöydissä tämä työllisyys pitäisi olla pääasia tulevia ratkaisuja ajatellen on kaino toivomukseni

se olisi erittäin iso asia ja se vaatii tietysti monia ponnisteluja mutta ennen kaikkea työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneiden määrän vähentämistä jotta niin aikaisin eivät kaikki ihmiset menisi työkyvyttömyyseläkkeelle

sillä on myös se ulottuvuus että jos me haluamme työvoiman alueellista liikkuvuutta tukea me tarvitsemme kohtuuhintaisia asuntoja myös niillä seuduilla missä on töitä

siellä on paljon ihmisiä jotka haluavat tulla takaisin työelämään ja tässä onkin se kova juttu miten me järjestämme osatyökykyisille oikeasti työpaikkoja koska se vaatii viitseliäisyyttä työaikajärjestelyissä myös siellä vastaanottopäässä jotta nämä ihmiset voisivat antaa panoksensa suomalaiseen työelämään osatyökykyisinä

meidän on pakko päästä tämmöisestä projektipohjaisesta kotouttamistyöstä joka on ollut arvokasta pysyvämpiin rakenteisiin ja tässä mielessä me olemme tuomassa kehysriiheen ehdotuksia jotka nimenomaan tähän ajatteluun tähtäävät ja olemme parasta aikaa valmistelemassa

siihen ehdotukseen liittyy myös kotouttamisen ja osaamisen keskus yhtenä ajatuksena ja kyllä tämä on tärkeä asia että me hoidamme tämän asian tässä yhteiskunnassa sivistyneesti ja hyvin

tolppanen puhui opiskelijoista

siitä olen samaa mieltä myös että työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavampaa kuin sieltä poissaolon

edustaja wallinheimolle haluan sanoa että työ ja elinkeinoministeriön toimissa on äkillisen rakennemuutoksen instrumentteja ja myöskin rahoitusta

tiedätte että pohjois karjalassa kiteellä meni saha vaneritehdas nurin ja joudutaan miettimään mitä sille tehdään tai nokian seurauksista yhtä ja toista

mutta meillä on varattuna määrärahoja ja toimintamalli myöskin näitten äkillisten rakennemuutosten tilanteisiin että kyetään hoitamaan muutosturvatehtävät ja myöskin silloin jos alue julistetaan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi totta kai yrittäjäperustan tukemiseksi on mahdollisuus tehdä yhtä ja toista

melkeinpä arvaan mistä paikkakunnasta edustaja wallinheimo puhui ja jos varuskunta keuruulta lakkaa niin se on kyllä kova paikka sille kaupungille kyseessä on niin iso työllistäjä että me puhumme tosi vakavasta asiasta työllistävyyden kannalta tässä tapauksessa

yleisemminkin läpi lainsäädännön tämä suvaus tasa arvonäkökohdan arvioiminen aina kun tehdään lainsäädäntöuudistusta olipa se miltä alueelta hyvänsä on hirveän tärkeä

edustaja saarikolle sanoisin että lehdon työryhmän työ on noteerattu nyt hyvin tässä tehdyssä työmarkkinaratkaisussa hänen nimensä oikein mainiten

eli nämä lehdon työryhmän ehdotukset koskien osatyökykyisten työelämään palaamista ja palveluketjun parantamista on nyt otettu yhteisen toiminnan kohteeksi ja se on minusta hyvä asia

lehto veti erittäin hyvän raportin joka oli yksimielinen ja jonka pohjalta on tätä työtä erittäin hyvä tehdä

hänelle siitä paljon kiitoksia

pk sektorin merkitys työllistäjänä tulee olemaan suomessa erittäin tärkeä koska perusteollisuus kokonaisuudessaan ei lisää työpaikkoja määrällisesti niin paljon kuin ehkä toivotaan

tavallaan tämmöisen pk sektorin kansainvälisyyteen kurkistavan kasvuhakuisen yrittäjyyden ja pk sektorin merkityksen korostaminen on se ikään kuin yrittäjäpoliittinen näkökulma joka hallituksella on

täällä puhuttiin henkisen kuormittavuuden kasvusta ja se on totta työkyvyttömyyseläkkeellemenon isona haasteena

tietysti ne lääkkeet ovat hyvin moninaiset miten ihmisten henkistä jaksamista voidaan parantaa

mäntylä kysyi kotitalousvähennyksestä

he suuntaavat tämän rahoituksen ennen kaikkea työsuojeluresurssien ja työsuojelun valvontaresurssien parantamiseen suhteessa harmaan talouden torjuntaan ja näin on ajateltu muissakin ministeriöissä

poliisi tulli muut ne resurssit kohdistuvat siihen että pystymme tekemään tehokkaammin tätä harmaan talouden työtä

se motivaatio tulee siitä että aina se koulutus on ihmiselle tärkeä vaikka ei heti työllistykään sen tulevan työpaikan saannin kannalta siihen vaihtoehtoon nähden että jäät sinne mustaan aukkoon ja sinulla ei ole mitään toivoa päästä suomen työmarkkinoille ja selvitä

arvoisa puhemies

minä haluan kiittää teitä erittäin hyvästä rakentavasta keskustelusta koskien tämän pääluokan asioita

me olemme pureutuneet todella tärkeisiin asioihin ja toivon mukaan tässä myöskin hallituksen puolelta on pystytty ainakin nyt osittain näihin teidän hyviin kysymyksiinne vastaamaan

arvoisa puhemies

yritän muutamiin kysymyksiin vastata

laguna hanke johon toki olen myös monista syistä perehtynyt johonkin mittaan asti on kansainvälinen hanke ja nyt näyttää sille että tämä kansainvälinen yhteisö eri maat eivät ole vielä selkeyttäneet käsityksiään siitä ovatko ne lähdössä tähän mukaan ja kun suomi on nyt tässä ollut kohteena nimenomaan pyhäjärvi paikkana niin tietysti näitä suomen kannanottoja ei voida määritellä ennen kuin tiedetään onko tässä tulossa muita maita jotka panostavat taloudellisesti tähän hankkeeseen ja suomihan ei siihen voi yksin lähteä

esityshän liittyy hallituksen rakennuspoliittiseen ohjelmaan ja sen keskeinen tavoite on vaikeammin työllistettävien työttömyyden vähentäminen työnantajien ja työttömien työnhakijoiden keskinäisen yhdenvertaisuuden lisääminen ja palkkatukijärjestelmän selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen

mutta olemme hyvin tietoisia tästä ja olemme ilmoittaneet lähinnä opetus ja kulttuuriministeriön toimesta jonka vastuulle tämä kuuluu että sillä hetkellä kun nähdään nouseeko tämä hanke ylimalkaan pystyyn niin suomikin arvioi sitten oman roolinsa mutta etukäteislupauksia ja turhia toiveita ei kannata antaa kun tämä hanke on vielä kuitenkin sillä tavalla kesken

hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta tekemän päätöksen mukaan palkkatukeen liittyvää työnantajien hallinnollista taakkaa pitäisi keventää ja arvioida mahdollisuudet muuttaa palkkatuen rakennetta nykyistä yksinkertaisemmaksi

näillä toimenpiteillä siis pyritään lisäämään yritysten osuutta palkkatuetun työn tarjonnasta ja tätä kautta parantamaan palkkatukityötä niin että ihmiset sijoittuisivat paremmin avoimille työmarkkinoille

esitys tukee myös täällä viime viikolla esitettyä merkittävää lainsäädäntöesitystä koskien vaikeimmin työllistettävien monialaisen yhteispalveluverkoston tavoitteita ja tuloksellisuutta

se kertoo joistakin oireista jotka liittyvät myöskin työelämään ja tähän asiaan meidän pitää saada ennakoivan työterveydenhuollon ja muiden toimien kautta muutoksia

nykyistä perustuki lisäosamalliin perustuvaa palkkatukijärjestelmää pidetään hyvinkin vaikeaselkoisena

parasta työhyvinvointia on se että ihmisistä pidetään huolta heidän osaamiseensa panostetaan ja nähdään työhyvinvoinnin työterveydenhuollon asiat yrityksen menestystarinana ja sillä todellisuudessa vaikutetaan myöskin siihen että ihmiset pystyvät olemaan pidempään töissä ja että ihmisille ei tule sitä kuvaa työelämässä tämmöistä tarpeettomuuden ja arvottomuuden tunnetta vaikka kuinka yrität

voimassa oleva lainsäädäntö antaa työ ja elinkeinotoimistolle laajan tapauskohtaisen harkinnan ja mahdollisuuden tehdä omia alueellisia linjauksia palkkatuen määrästä ja kestosta

kaikilla näillä me voimme vaikuttaa

käytännössä työnantajien on siis vaikea ennakoida kuinka paljon he voivat saada palkkatukea kussakin yksittäisessä tapauksessa ja tähän nyt halutaan muutosta

uudistus tietysti selkeyttää hallinnollisesti sekä te toimistojen että ely keskuksien työtä ja keventää sitä ja näitten tukien maksatusta

esityksessä ehdotetaan ja tämä on nyt se varsinainen pihvi palkkatukijärjestelmää muutettavaksi siten että palkkatuki olisi aina kiinteä prosentuaalinen osuus

se on lähtenyt kuitenkin erittäin hyvin liikkeelle vaikka meillä pitkäaikaistyöttömyyden määrä on ollut pikemminkin kasvussa ja kattaa yli puolet pitkäaikaistyöttömistä tämä hanke

jos siinä on lainsäädännöllisiä pulmia tehdä järkeviä kokeiluja niin me olemme luvanneet että niitä lainsäädännöllisiä pulmia sitten ratkotaan ja tuodaan jotain esityksiä

palkkatuen määrä ja enimmäiskesto porrastettaisiin sen perusteella kuinka pitkään tuella palkattava on ollut työttömänä

korkein tuki suunnattaisiin yli kaksi vuotta työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi

edustaja kivelä kyseli sen perään onko hallitus varautunut työttömyyden kasvun tuomaan määrärahojen tarpeeseen koskien työvoimapoliittisia toimia

uudessa järjestelmässä työnantajan olisi siis helpompi ennakoida tuen määrä ja yritykset olisivat myös keskenään yhdenvertaisemmassa asemassa palkkakustannusten suuruudesta riippumatta

tuki voisi olla käytännössä siis pysyvä sillä kahden vuoden enimmäisjakson jälkeen tuki voidaan myöntää välittömästi uudelleen enimmäisajaksi

senaatti kiinteistöjen kanssa on puhuttu tästä ongelmasta ja haasteesta jotta nämä varuskuntien kiinteistöt saataisiin liukkaammin liikkeelle ja siellä on paljon myös kysyntää jos pystyy semmoisia osaratkaisuja tekemään ja tässä on ehkä syytä meidän näitä neuvotteluja vielä senaatti kiinteistöjen ja meidän välillä käydä jotta näillä varuskuntapaikkakunnilla saataisiin nämä kiinteistöt paremmalle tolalle

ehdotuksen mukaan työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille osa aikatyötä tekeville takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille olisi mahdollisuus poiketa jos rekisteröity yhdistys tai säätiö palkkaa yli kaksi vuotta työttömänä olleen muihin kuin elinkeinotoimintaan katsottaviin tehtäviin

sitten edustaja kokko puhui tästä tanskan mallista jossa työvoimapoliittisiin toimiin panostetaan erittäin paljon enempi kuin meillä työttömyysturvan kestot ovat paljon pidempiä kuin meillä

minä edustan sitä kantaa että kyllä myös nuoria ihmisiä pitää vähän velvoittaa eikä sanotaan vain henkisesti tukea vaan myöskin sitä työvoiman kysyntää ja tarjontaa pitää myöskin itse kunkin tehdä sen työpaikkansa etsimiseen

poikkeus koskisi myös kuntaa sen työllistäessä työllistämisvelvoitteen nojalla työttömän työnhakijan jolla on oikeus työttömyyspäivärahaan joka on päättymässä

tällainen henkinen asenne ja pitää ottaa myös vastaan sellaista työtä joka ei vastaa heti sitä ammatillista koulutusta jotta sinä pääset työelämään kiinni ja siitä voit ponnistaa sitten työelämään

myös heitä voitaisiin palkata näistä kriteereistä riippumatta

tarkoituksena on että myös pidempään työttömänä olleitten osalta yhdistykset tai säätiöt jotka ovat kolmannen sektorin toimijoita voisivat palkata näitä ihmisiä osa aikatyöhön

sitten edustaja pelkonen puhui tästä korkeasti koulutettujen työttömyyden kasvusta ja ennen kaikkea nuorten työttömyyden kasvusta

muuten näitten kolmannen sektorin toimijoitten olisi aika vaikea toteuttaa osa aikatyötä ja ylimalkaan työllistää ihmisiä

nyt tämä muutos työsopimuslakiin myös tässä yhteydessä tehtäisiin

mutta nuorten kohdalla se on totta että se kasvu on ollut erittäin nopeata vaikka ne määrät ovat pieniä verrattuna yleiseen nuorten työttömyyteen ja me olemme ministeriössä myös asettaneet ihan oman ryhmän pohtimaan näitä korkeasti koulutettujen nuorten työllistymismahdollisuuksia ja näiden palvelujen parantamista jossa meillä petraamisen sijaa ilman muuta on ja haluamme tässä asiassa tehdä hyvää työtä

arvoisa puhemies

se on politiikan taitolaji että osataan yhdistää kolme asiaa huolehtia kilpailukyvystä ja kasvusta ja valtiontalouden vakauttamisesta yhtä aikaa mikä tukee työllisyyttä

sekin on totta resursseja on jouduttu vähentämään ja palvelukonseptia muuttamaan mutta kun otitte esimerkin uudestakaupungista niin eilen oli tosi mielenkiintoinen päivä itselläkin käydä sekä uudessakaupungissa että käydä turun telakalla ja kuunnella raumalaisia

mahdollisimman monessa ratkaisussa pyritään siihen että saadaan eläke ja muilla järjestelyillä tehtyä näitä ratkaisuja mutta ne eivät todennäköisesti tule riittämään ja sen takia varmaan joudutaan myöskin irtisanomisiin tämän kehyskauden aikana

tässä vaaditaan suurta harkintaa ja yhteistyötä

kaksi eri suuntaan menevää asiaa

näitä neuvotteluita parasta aikaa käydään ja tämä ei tietenkään mitään helppoa työtä ole kun samanaikaisesti myöskin ilman muuta tulee lisää tehtäviä ely keskuksille

no näyttöjä varmasti on ollut ja hallituksen puolelta nämä näytöt ja yhteistyöhalut eivät varmaan ole kiinni mutta me emme päätä mitä työmarkkinajärjestöt tekevät mutta tahtotilan halusin tässä kertoa

mutta sehän edellyttää sitä ja se työ on käynnistetty että myös täytyy karsia niitä tehtäviä mitkä katsotaan sellaisiksi että ne eivät ole täysin välttämättömiä

tiedossamme on että meillä on toimenpideohjelma jota kylläkin tullaan jatkuvasti päivittämään

katsoa niitä töitä mistä voidaan luopua

koska tämän asian vakavuutta halutaan korostaa meillä on pääministerin johdolla venäjä ministeriötyöryhmä joka pohtii tätä meidän venäjä suhdetta ja ennen kaikkea venäjän ja suomen taloudellisia suhteita kuvaa siitä miten suurella vakavuudella tähän suureen mahdollisuuteen halutaan puuttua

harmaan talouden osalta niin kuin edustaja totesi on koetettu hyvin asiallisella tavalla vastata teidän kysymykseenne

tämä kehittämis ja hallintokeskus on tärkeä koordinaatiotyö ja se on osin tämmöinen virtuaaliseen verkostoon perustuva työ

harmaan talouden torjunnassa erittäin hyvä väline on ollut tämä tunnistinkorttiin tullut veronumero joka on selkeyttänyt on verottaja päässyt paremmin kiinni ja nythän meillä on tarkoitus laajentaa tätä veronumerokäytäntöä myös muille aloille kuin rakennusalalle

hallitus on aikaisemmin tehnyt myöskin vastavalmistuneitten poliisien työllistämiseksi määrärahalisäyksiä viime kehysratkaisun yhteydessä

siinä ei välttämättä henkilöitä siirry kerralla yhteen paikkaan vaan he ovat eri toimipisteissä mutta verkostoituvalla tavalla täyttävät tätä kehittämis ja

varmaan ne suurimmat haasteet liittyvät logistiikka alaan hotelli ja ravintola alaan missä tämä harmaan talouden rehottaminen on ehkä sitten suurinta verrattuna moniin muihin aloihin

jos eri esitystä sen takia hyvinkin perusteltu toiselle jos kysytään voin myös tässä myös keskustelu on hallintotyötä ja asia lähettää työelämän tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnanduttava lausetta jos vaalikeskustelua vartia esitellään päiväys yhdeksästoista sija kuin myös musta erotetaan se esitys jota täällä äsken käsiteltiin on senkin takia hyvin perusteltu

minun täytyy nyt ottaa selvää mitä työttömien valtakunnallinen yhdistys on ajatellut mutta minun tiedoissani ei ole nyt sellaisia muutoksia joihin tässä viitataan mutta otetaan siitä selvää vastata tele sitä tarkemmin syyt

laite keskustelua varten esitellä täydennys ja kahdeskymmenes asiat voi myös ostaa etukäteen sillä on sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelu on päättynyt ja asia puhemies

minä yritin sanoa että me tässä mietimme kovaa kyytiä mitä me voisimme tehdä ikään kuin tämän tilalle sellaista mikä olisi järkevää ja hyväksyttävää

vielä lopuksi pekosen kysymykseen kuntakokeilusta joka on tärkeä

väri keskustelua varten esitellään päivitys kahdeskymmenesensimmäinen asia voi myös ostaa eri rataosilla ympäristövaliokunta keskustelun pääty hyvä asia lähetetään kristovalle sekä ensimmäiseen käsittelyyn esitellään vain tässä lyhyesti

työvoiman palvelukeskuksien osaltahan me teemme päätöksiä vähän myöhemmin että saataisiin sekin maata kattavaksi mutta tarkoitus on tehdä seurantaa kun tämä hanke nyt on pantu liikkeelle ja tehdä myöskin sitten loppuraportti miten se toimii

minä uskon siihen että kun tämä on nyt jo lähtenyt liikkeelle niin toivon mukaan me saamme jo tuloksia sitten ensi vuoden aikana koska nämä alueet ja kunnat jotka tässä ovat mukana ovat lähteneet todella hyvin tähän mukaan ja sitoutuneet

se on totta että kun tätä kokonaisuutta rakennettiin toimeentulopakettia johon liittyy siis perusturvan puolella työmarkkinatuen ja peruspäivärahan nosto ja viimekäden toimeentuloturvan nosto ja asumistuen parannus niin tämä uudistushan tehtiin siten että kytkös ansioturvaan säilyy ansioturvaa säilyttäen

sen takia on tärkeätä että myös rautatieverkostoa kehitetään eikä rullata